silloin tämmöinen elinvoimainen kunta joka yleensä muodostuu yhdestä kaupungista ja sitä ympäröivästä elävästä maaseudusta on se järjestämisalue missä terveydenhuolto ja sosiaalitoimi tapahtuu

arvoisa puhemies

kyllä nuori puheenjohtaja urpilainen nyt ajaa meidät vanhat ihan ennenaikaiselle eläkkeelle koska suurin osahan jo eläkkeille jääneistä olisi halunnut jatkaa työelämässä mutta kun jatkuvasti puhutaan että ei pitää jäädä eläkkeelle pitää jäädä eläkkeelle

korkeaoja on aivan oikeassa siinä että perustuotanto semmoisissa tuotteissa kuin vilja ja maito ei varmaankaan ole kalliimpaa

mutta se kysymys olisi valtiovarainministeri kataiselle

miten on tämän evo rahoituksen laita koska nyt kun tämä terveydenhoitolaki on tulossa käsittelyyn siellä puhutaan että evo rahoitus on jäänyt jälkeen erittäin monta kymmentä miljoonaa

minä en ymmärrä sitä mallia ollenkaan koska en usko että työnantajat jotka nyt maksavat koko työterveyshuollon ovat valmiit siihen että heiltä otetaan pois tämä vastuu järjestää se työterveyshuolto

onko mitään mahdollisuutta saada sitä nostettua koska nyt kunnat joutuvat meillä maksamaan lääkäri ja hammaslääkärikoulutuksesta ja tutkimuksesta liikaa

nimenomaan vihanneksissa on erittäin suuria eroja ja kyllähän se johtuu ilmastosta

teillä ei ole kyllä minkäänlaista rahoitusmallia valmiina

mustajärvelle että te vasemmistossa haluatte aina morkata näitä sata komitean saavutuksia

onneksi minulla nyt on täällä teille selvitys siitä

mustajärvi tarkoitti sitä lakia jossa parannettiin työttömyysturvaa metallityöväen liiton työntekijöille jotka muuten tietääkseni ovat juuri näitä vasemmistolaisia niin siinä pam ei halunnut tätä ehtoa koska heillä ei ole näitä lomautuspäiviä pamn puolella

oikeastaan on erittäin hyvä että tämä välikysymys tuli ja saamme nyt keskustella siitä mikä tässä välikysymyksessä ei pidä paikkaansa ja mikä teidän puheistanne on selkeätä liioittelua

ensimmäiseksi tämä jatkuva vaatimus lisääntyvistä valtionosuuksista

valtionosuudethan jakautuvat niin epäreilusti että esimerkiksi helsinki saa viidestoistaosan siitä valtionosuudesta minkä saa joku toinen kunta ja samoin kaikkien suurten kaupunkien valtionosuudet ovat erittäin pieniä

eli kyllä täytyy löytää muita keinoja kuntien tilanteen parantamiseksi ja ne ovat ne rakennemuutokset mistä ed

koski mainitsi

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

yrttiaholta on kyllä mennyt puurot ja vellit sekaisin kun te lupailette että eläkkeitä voitaisiin korottaa nyt esimerkiksi käyttämällä näitä eläkevaroja jotka ovat erilaisissa osakkeissa ja talletuksissa

mutta eihän asetusta tehdä todella lain tasolla

ne ovat puskurirahastoja ja eläkkeet maksetaan niistä eläkemaksuista joita koko ajan kertyy näihin eläkeyhtiöihin

arvoisa puhemies

saarinen on siinä oikeassa että tämä lakiesitys ei varmaan kokonaan poista tätä veronkiertomahdollisuutta

se on meidän kaikkien kuntapäättäjien yhteinen asia ja se kyllä onnistuu jos paras hanke toteutetaan loppuun saakka jos kunnat päivystävät oikealla tavalla vain suurissa terveyskeskuksissa ja niin edelleen

myöskin ed

satonen on siinä oikeassa että kela maksuja ei ainakaan tässä vaiheessa pidä missään tapauksessa kokonaan poistaa koska julkinen terveydenhoito ei pysty vastaanottamaan sitä potilasvirtaa mikä nyt siellä on

se on hyvä tapa houkutella sellaiset ihmiset jotka itse haluavat maksaa suurimman osan niistä kustannuksista näihin yksityisiin lääkäriasemiin ja sairaaloihin

tämä kelamaksun poistohan hyväksyttiin niin sanotussa sosiaalitupossa tämän vuoden alussa ja siinä olivat kaikki työmarkkinajärjestöt mukana erittäin voimakkaasti myös sak

ihmettelen nyt miten kansanedustajat yhtäkkiä ovatkin eri mieltä tästä sosiaalitupon ehdotuksesta

sitten ed

kähköselle kuten jo itse mainitsitte niin lipposen hallituksen aikanahan tätä kansaneläkemaksua alennettiin kolme kertaa

sanotte että tämä kohdistuu huonosti

paljon huonomminhan kohdistuvat valtionosuudet jotka ensi vuoden alusta lasketaan yhteen kunkin kunnan kohdalla opetus sosiaali terveys ja yleinen valtionosuus ja koko se potti viedään sinne kunnan kassaan ja kunta saa päättää miten se jaetaan

arvoisa herra puhemies

lähtiessämme nyt juhannukseksi mökille saaristomerelle odotamme kauhulla onko mökin rannassa sinilevää

sinilevälautathan yleensä esiintyvät keskellä itämerta mutta lämpiminä kesinä niitä on myös saarien rannoilla

väätäinen näihin ihmisten palkkoihin

valtioneuvoston selonteko itämeren tilasta on kyllä minun mielestäni erinomaisen hyvä

se on hyvin tarkka se on jopa tieteellisen tarkka monissa asioissa ja se tuo esille sen että teollisuuden ja yhdyskuntajätteen vesien puhdistaminen on jo parantanut itämeren tilaa mutta edelleenkin maatalous ja haja asutusalueiden jätevedet pilaavat jonkin verran itämerta tai aika paljonkin

jos katsotte ne lait mihin se liittyy niin se käsittelee todella taiteen perusopetuksesta lasten päivähoitoon ja terveydenhoitoon saakka lähes kaikki kunnan palvelutehtävät

arvoisa puhemies

kuultavien keskuudesta ei kukaan kertonut että olisi jonkunlaista rahapulaa tai haluttomuutta näiden elinten irrotuksiin eri keskussairaaloissa mutta tietysti tällaista piilohaluttomuutta voi olla olemassa

kun me purjehtijat keräämme käymäläjätteen septitankkeihin tai käytämme maalla olevia vessoja niin laskevat matkustaja alukset edelleen käymäläjätteet itämereen

mutta yleensä minä sanoisin että suomalainen ter veydenhuollon henkilöstö on niin korkeamoraalista että enpä usko että raha voi olla se syy

ja yleensähän nämä elinsiirtoyksiköt tekevät erittäin paljon työtä jotta jatkuvasti tulisi tietoisuuteen se että elimiä tarvitaan

salolainen ensimmäiseksi kysyi

strategiassa huomioidaan eri valtioiden itämerta saastuttavat toiminnot ja kerrotaan miten paljon puhdistaminen maksaa

tällaisia ovat muun muassa asetus neuvola ja kouluterveydenhuollosta vammaispalveluista päihdeäitien hoidon järjestämisestä terveydenhuoltolain voimaan saattamisesta lapsiperheiden kotipalveluista ja niin edespäin

arvoisa rouva puhemies

ihmettelen edelleenkin miksi pienen suomen pitää rahoittaa venäläisten jätevedenpuhdistus miksi he eivät voi sitä mitenkään tehdä itse

työkyvyn ylläpitäminen on suurimpia haasteita maassamme

john nurmisen säätiö suorittaa fosforin puhdistusta pietarin jätevesissä sekä puolan rannikolla

ja ammatti ihmisenä voin sanoa että ei voida helposti erottaa ehkäisevää terveydenhuoltoa ja hoitavaa terveydenhuoltoa toisistaan

tämä on erinomainen projekti mutta miksi sekin pitää tehdä vapaaehtoisin voimin miksei tähän saada valtioiden rahaa

arvoisa puhemies

esimerkiksi diabetes

jos diabetes ihminen on töissä niin ei voida erottaa mikä osa diabeteksen hoidosta on ehkäisevää hoitoa ja mikä on hoitavaa hoitoa

ensi vuoden talousarvio siis kompensoi ensinnäkin kaikki verotulomenetykset kunnille ja nostaa valtionosuuksia hieman

lääkkeiden kokonaistaloudellista merkitystä taas ei kukaan ole koskaan pystynyt mittaamaan

meriturvallisuudesta vastaavat kansalliset viranomaiset sekä imo joka on aika itsepäinen organisaatio eikä tahdo millään suostua moniin niihin vaatimuksiin mitä meilläkin merenkulkulaitos on esittänyt

emme oikeastaan tiedä kuinka paljon elinvuosia lääkkeet ovat tuoneet kuinka paljon terveyttä ne ovat saaneet aikaan tai lievittäneet kärsimystä

eli kyllä se on erinomainen asia että työterveysasemat hoitavat diabetespotilaita niin pitkälle kuin mahdollista ja vain erikoistapaukset menevät erikoissairaanhoitoon

valtio on luvannut huolehtia tästä maksusta koska se on perusturvaa ja perusturvaa ei mielestäni tarvitse työnantajan suoranaisesti maksaa

kunnat ovat kuitenkin saaneet muun muassa yhteisöverotulojen palautusta valtiolta enemmän kuin aikaisempina vuosina ja kelamaksun poisto on helpottanut palkanmaksua ja kiinteistöveron nostomahdollisuus on lisännyt kuntien tuloja

tiedämme kuitenkin että esimerkiksi astman lääkehoito on huomattavasti vähentänyt sairaalahoitopäiviä ja tehnyt astmaatikot oireettomiksi ja työkykyisiksi

mutta meillä on olemassa tämä euroopan meriturvallisuusvirasto josta jo kysyin ja ministeri thors vastasi että se on tiedossa mutta siitä ei ole kauheasti ollut meille hyötyä

kannattaisi todella tätä emsaa nyt käyttää hyväksi koska sen mukaan mitä se itse ilmoittaa tekevänsä sehän todella kouluttaa ja puhdistaa ja tekee kaikenlaisia toimenpiteitä

mutta uudet velvoitteet ovat haasteellisia eikä kuntien menoja voida enää kasvattaa samaa tahtia kuin ne ovat kasvaneet tähän saakka

esimerkiksi helsingin budjetissa ei ensi vuonna tule olemaan yhtään ylijäämää

kasvu oli viime vuosina ensin maltillista mutta tänä vuonna kuten ministeri mainitsi rajumpaa

tätä ahneuttahan on esiintynyt tässä viime päivinä monessa muussakin yrityksessä kuten fortumissa ja se on tällainen nousukauden ilmiö

itämeren puhdistamiseen ja meriturvallisuuteen kiinnitetään nyt erittäin suurta huomiota ja rahaa tarvitaan paljon suunnitelmien toteuttamiseksi

viitehintajärjestelmä joka tulee astumaan voimaan ensi vuoden alusta jos eduskunta sen hyväksyy tuleekin hyvään tarpeeseen

onneksi tai pahaksi onneksemme vissiin nyt on kuitenkin tämmöinen finanssikriisi tulossa ja uskon että routa ajaa porsaan kotiin

onneksi nyt ryhdytään toimenpiteisiin vaikka selkeästi liian myöhään

eli lääkärit palaavat sorvin ääreen palaavat julkiseen terveydenhoitoon mutta silloin täytyy olla hyvä johto ja hyvin suunnitellut työvuorot

kuntien määrää on vähennettävä

on pakko yhdistää kuntia elinvoimaisiksi kokonaisuuksiksi ja järjestää niiden avulla hyvä terveydenhuolto ja sosiaalitoimi jotka noudattavat terveydenhuoltolain määräyksiä

ei meidän tarvitse odottaa kuin ensi syksyyn

lääkelain muutoksen perusteella lääkelaitoksen tehtävänä on laatia luettelo keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä ja tämän jälkeen hila hintalautakunta määrää hinnan

arvoisa herra puhemies

tällä esityksellä harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia tulee kelan rahoitettavaksi eli kelakorvattavaksi siten että se siirtyy kelan järjestämisvastuulle

terveydenhuollossa on vielä paljon säästämisen mahdollisuuksia ja mikäli oikein organisoidaan tämä hoito keskitetään hoidot oikeisiin paikkoihin ja hoidetaan jokainen potilas oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikealla tavalla niin saamme vielä huomattavasti säästöä terveydenhuollossa ja saamme parempaa laatua

psykoterapiaahan antavat yksityiset psykoterapeutit ja heitä on pääasiallisesti psykologeja ja sitten myös psykiatreja

miten polkaistaan yhtäkkiä uusi lääkelaitos pystyyn kun lääkelaitos täällä on kansainvälisesti erittäin tunnettu organisaatio

lääkelaitos on niin arvokas kokonaisuus ja kansainvälisesti tunnettu valvontaviranomainen että sen toimintaa ei mitenkään pidä häiritä

tämän vuoksi en ymmärrä siirtoa

viitehintajärjestelmän ongelmana saattaa olla se että potilas ei ymmärrä oikeuksiaan

jos potilas valitsee kalliimman lääkkeen hän joutuu maksamaan erotuksen itse

myöskään tämä erotus ei kartuta hänen maksukattoaan joten potilaat saattavat joutua maksamaan lääkkeistään enemmän aivan tietämättään

on syrjäseutuja joilla on tietysti hyvin vähän psykoterapeutteja ja sitten nämä etelä suomen alueet joilla on runsaasti yksityisiä psykologeja jotka antavat tätä hoitoa kuntoutusta

lääkäreille pitää painottaa sitä että lääkäri saa reseptiä kirjoittaessaan tai sähköistä reseptiä tehdessään mainita jos alkuperäislääke on välttämätön juuri tälle potilaalle jolloinka tämä saa täyden korvauksen vaikka lääke ei kuuluisi vaihtokelpoisten lääkkeiden joukkoon

kuitenkin on erittäin vaikeaa arvioida kuinka paljon se aivan oikeasti tulee nousemaan kuinka suosittua psykoterapia tulee olemaan jolloinka kelan rahoitusta täytyy sitten uudelleen tarkastella

lain perusteluissa selvitetään että tutkiva lääketeollisuus ei kärsi tämän pykälän muutoksista kuten ministerikin mainitsi toivottavasti ei mutta lääketehtaat itse ovat esittäneet samoin tem ja myöskin ulkoasiainministeriö että siitä voi tulla suuria ongelmia kun nämä patentit yhtäkkiä raukeavat ja näiden lääkkeiden tuonti romuttuu

työnantajathan edelleen maksavat yli miljardi euroa tähän työtulovakuutuskassaan kelassa joten ei työnantajia kokonaan ole vapautettu työnantaja tämä kelan eu maksujen kelamaksuista vaikka kansaneläkemaksu nyt otetaan heiltä pois

kelan korvaamaa psykoterapiaa tämän lain astuttua voimaan saa vain sellainen henkilö joka on ollut kolme kuukautta asianmukaisessa mielenterveyshoidossa lääkärillä ja jolle lääkäri tekee kirjallisen kuntoutussuunnitelman

korvauksen määrä vahvistetaan samansuuruiseksi kuin se on nyt ja nuorisolla on korkeampi korvaus kun nuorta hoidetaan kuin aikuisilla

tällöin saattaa käydä niin että nämä lääkkeiden tuojat tulevat kuin hyeenat tähän jaolle ja tuovat näitä uusia rinnakkaislääkkeitä markkinoille mutta alkuperäisvalmistaja ei pysty tuomaan sitä lääkettä ollenkaan koska ei voi laskea hintaa niin alas kuin hila haluaa koska muualla euroopassa tätä lääkettä myydään kalliimmalla hinnalla

mutta inflaatiohan kulkee jonkin verran eteenpäin ja jos ei koroteta tätä psykoterapiakorvausta kelakorvausta niin tämä omavastuu saattaa kasvaa vähitellen ja tällöin nimenomaan pienituloisille ihmisille tämän psykoterapian saanti voi olla varsin hankalaa

en tiedä onko asia näin ja kuinka monen lääkkeen kohdalla tämä tulee toteutumaan mutta tulemme hyvin herkällä korvalla kyllä kuuntelemaan sitten näitä lausuntoja

on erittäin hyvä että puhemies mainitsi että tämä menee lausunnolle myöskin perustuslakivaliokuntaan talousvaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan

analogiaoikeuksien romuttaminen suomessa onkin huolestuttanut sekä ulkoasiainministeriötä että temmiä työ ja elinkeinoministeriötä näiden lääketehtaiden lisäksi

muistuttaisin edelleenkin siitä että valtionosuusjärjestelmä on kyllä pakko kohtapuoliin uusia

kuuntelen siis hyvin mielenkiinnolla miten tässä asiassa käy mutta en ole asettunut vielä kummallekaan puolelle enkä myöskään ymmärrä miksi suomalaisilla verovaroilla pitäisi tukea ulkolaista lääketeollisuutta

muussa tapauksessa te ette saa sinne hammaslääkäreitä

arvoisa herra puhemies

mutta hätäapunahan on se että jos muista tiedekunnista on valmistumassa hammaslääkäreitä heidät pannaan harjoittelemaan itä suomen seudulle jolloinka he varmasti jäävät sinne

helsingin terveyslautakunnan varapuheenjohtajana nyt jo kohta neljä vuotta haluan esittää muutamia havaintoja terveyspalveluiden kilpailuttamisesta

onko hyvä että näitä työuria pystyttäisiin pidentämään ja onko myös se mahdollista että tätä työnantajan direktio oikeutta jollakin tavalla lievennettäisiin niin että ne jotka haluavat palvella pitempään voisivat viipyä kauemmin puolustusvoimien palveluksessa

hintojen huimasta noususta näissä rekisteritapauksissa on esimerkiksi lääninhallituksen ylläpitämä rekisteri terveydenhuoltoalan yrittäjistä

se esimerkiksi verotulotasausten muodossa vie meiltä pääkaupunkiseudulta lähes kaikki valtionosuudet pois ja lisäksi se ei ylläpidä hyviä käytäntöjä ja hyviä organisaatioita että kyllä meillä nyt kiireesti pitää ruveta sitä heti ensi hallituksen aikana tekemään

ensinnäkin kilpailutus ja ostopalvelut työllistävät aika ison määrän juristeja

tämän vuoksi heidänkin palkkansa pitäisi ehkä huomioida siinä kun lasketaan mikä on edullista ja mikä ei ole edullista

miksette mene omaan lautakuntaanne ja sano siellä että omaishoitoon pitää budjetoida enemmän rahaa